eli niillä ei kyllä välttämättä saada sitä totuutta eikä anneta oikeata pohjaa arvioida edes sitä mikä ehdokkaan todellinen kampanjointipaketti tulee olemaan

minä itse harmittelen hyvin paljon sitä että sillä keskustelulla johon täälläkin viitattiin ja joka joitakin vuosia sitten käytiin julkisuudessa tehtiin vain se halla että tästä ehdokkaan tukemisesta tehtiin meillä rikollista toimintaa eli niitä pieniäkin puroja tuntemattoman ehdokkaan on hyvin vaikea sitten saada kasaan

nämä euromäärät mitä täällä laissa on ovat kyllä olleet aivan riittäviä eikä niitä ole päästy lähellekään kun omaa vaalibudjettia on määrä pitää vaalia budjettia rakenne rakennettu

että minä toivoisin vain että suomessa uudelleen tulisi se kulttuuri että jokainen omien kykyjensä mukaan tukee sitten omaa ehdokastaan eikä sitä katsottaisi niin ikävänä toimintana

tässä keskustelu on todellakin ajautunut ohi varsinaisesta esityksestä mutta näitä paikkakuntaluetteloita sen verran korjaan että kuusamon osalta meillä edelleen säilyy nyt tämä sivuistuntopaikka toisin kuin kuulimme

nyt kun puhutaan tästä digitalisaatiosta ja on vuosikymmenet puhuttu etätyöstä niin voisi kuvitella että se työ kulkee niitä piuhoja myöten myöskin toiseen suuntaan eli esitän vielä harkittavaksi sitä mitä työtä voidaan missäkin etäältä tehdä

ykn lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti meidän tulee huolehtia sopimusvaltiona siitä että kunnioitamme huoltajan vastuuta oikeutta ja velvollisuutta lapsensa huoltamisessa ja kasvattamisessa

arvoisa puhemies

tämä vähittäiskaupan aukiolon vapauttaminen on tervetullut asia niin etelässä kuin pohjoisessakin ja erityisesti tuolla meidän matkailualueella meillä on ollut hyvin vaikea selostaa joskus meidän matkailijoille miksi nyt tänä päivänä minä en voi tehdä ostoksia kun se olisi muuten ohjelmaan sopinut

totta kai huoli siitä miten perheitten ja lasten hoito järjestetään on oikeutettu mutta olen saanut viestiä siitä että monet mielellään tekevät niitä sunnuntaivuoroja sitten eli heille se järjestely sopii

itse asiassa kaupunkimme pienimmän kaupan yrittäjä kertoi että heille tulee uusia työpaikkoja kun tämä laki tulee todeksi kun taas sitten ison marketin toimitusjohtaja arvioi että heillä aukioloaikoihin ei liioin tule muutoksia yksittäisiä päiviä lukuun ottamatta

nyt käsittelyssä olevan ehdotuksen mukaan ehdokas itse ei voisi toimia vaalilautakunnassa ja tämä mielestäni on kyllä hyvä esitys ja tuo yhdenvertaisuutta ehdokkaiden kesken ja ennen kaikkea puolueettomuutta ja uskottavuutta tähän vaalitoimitukseen

arvoisa puhemies

me käsittelemme nyt hallituksen esitystä lisätalousarvioksi

uudelle edustajalle tämä asiakirja on mielenkiintoinen kokonaisuus ja ehkä uutuudenviehätys on saanut aikaan sen että olen etsinyt niitäkin kohtia jotka ovat myönteisiä enkä vain niitä mihin esityksessä ei ole esitetty määrärahoja

esityksestä löytyy ainakin pari asiaa jotka mielestäni kertovat kuluttajien odotettua paremmasta valveutuneisuudesta ja kulutuksen kehittymisestä kestävän kehityksen suuntaan tai ainakin odotettua parempaan suuntaan

näiden valintojen vaikutus tulevaisuuteen ei ole mielestäni mitätön

arvoisa puhemies

koulumatkojen pituuteen vaikuttavat osaltaan kuntien kouluverkkoa koskevat päätökset

kouluverkon harventaminen johtaa yleensä koulumatkojen pidentymiseen minkä vuoksi kuntien on tarpeen määritellä ne kuljetustarpeet ja suunnitella kuljetukset siten että koulumatkoihin käytettävä aika jäisi mahdollisimman lyhyeksi

joissakin tapauksissa siihen voivat vaikuttaa myös oppilaan oppiainevalinnat sekä esimerkiksi oppilaan huoltajan tekemät kouluvalintaratkaisut mikäli sellainen on mahdollista

kun itse pohdin tämän lakialoitteen kilometrirajoituksen ja matka ajan suhdetta ajatukset väistämättä menivät sinne omaan peruskouluaikaan ja omiin kokemuksiini peruskoulun yläluokilta koulumajoituksesta

kotikyläni nykyisen peruskoululaisen ei tarvitse olla väliaikaismajoituksessa vaan hän saa päivän toisen matkan linja autoa nopeammalla suoralla taksikyydityksellä

lakisääteisten koulukuljetusten toteutumista ja koulutuksen saavutettavuutta on arvioitu säännöllisesti peruspalvelujen arvioinnin yhteydessä

tulisiko tästä etäisyydestä tietynlainen kriteeri lapsen lähipalvelulle kriteeri joka hiljalleen alkaisi ohjata kuntia kouluverkkoratkaisuissa ja venyttäisi niitä negatiiviseen suuntaan

jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen lähikouluun mutta kuinka turvataan laadukas turvallinen ja yhdenvertainen koulutus koko maan alueella

digitalisaation avulla varmasti saadaan joitakin ratkaisuja mutta lapsen oikeutta koulukavereiden kanssa oppimiseen ja vuorovaikutukseen kasvokkain se ei missään tapauksessa korvaa

minä kiitän lämpimästi edustaja kärnää että hän tällä lakialoitteellaan nostaa peruskoululaisen koulumatkaoikeuden ja myöskin perusopetuksen lähipalveluna yhteiseen keskusteluun

kiitos

arvoisa puhemies

totta tosiaan koulukuljettaja on se kasvattaja joka useinkin viettää lapsen kanssa kenties pisimmän ajan mitä yksittäinen aikuinen siellä kouluyhteisössä

tässä yhteydessä meillä on kuitenkin syytä muistaa se että käytännössä moni yhdistys toimii säännöllisen epäsäännöllisesti mutta nämä velvoitteet sinne rekisteriin ilmoittamisesta ovat jääneet hoitamatta

siinä luokassa sattui olemaan useampia pitkän matkan koulukuljetuksessa olevia lapsia ja heillä ylivoimaisesti pisin aika vietettiin koulukuljettajan kanssa pienessä ryhmässä

tämän syyn vuoksi meillä kaikkien on syytä nyt nostaa tämä asia sitten eri puolilla suomea liikkuessamme esille ettei tulisi yllätystä sitten että käytännössä toimiva yhdistys tulisi ensi elokuun jälkeen lakkaamaan

kolme lasta ja koulukuljettaja

mutta minusta tästä asiasta olisi syytä pitää nyt meillä yhdistystoimijoilla erityisesti niin isoa ääntä että tämä lakimuutos tulisi huomioitua tuolla yhdistyskentässä ettei tulisi vahinkoja

ihmisen kädenjälki näkyy puiston alueella tuhansien vuosien takaa metsästyksen kalastuksen poronhoidon ja puiden hyötykäytön jälkinä

tämä itsenäisyyden juhlavuoden puisto on erinomainen viesti kansainvälisille matkailijoille kertoo tietynlaista laatuviestiä suomen ainutlaatuisesta luonnosta ja tämä viesti kannattaa hyödyntää jo tulevana kesänä matkailussa

ministerin ratkaisu oli hyvä niin hossan kuin porkkalankin kannalta

arvoisa puhemies

tuskin perustuslakia uudistettaessa tiedostettiin miten nopeasti maailma muuttuu kun ajattelemme kansalaisaloitteen allekirjoitusten hankkimista sen vaikeutta tai sen helppoutta

arvoisa puhemies

meillä kahdella opetusalan henkilöllä taitaa olla vähän erilainen käsitys siitä mikä opettajan mahdollisuus tai velvollisuus on tällaisissa tapauksissa puuttua asiaan

eli virkavelvollisuus velvoittaa siihen että jos lapsen terveys ja turvallisuus vaarantuu ja erityisesti vielä huoltaja aiheuttaa vaaran lapsen terveydelle niin kyllä siihen velvollisuus on puuttua

lastensuojelulaki on se jonka avulla silloin puututaan ja nyt siinä on vielä tällainen suojelutarpeen selvittämismahdollisuus

eli silloin jos huoltajalle esittää opettaja tällaista niin kyllä huoltaja silloin on tullut jo niin kovasti nuhdelluksi että varmasti se siinä miettii onko enää tarkoituksenmukaista tupakoida sitten lapsen kanssa kulkiessaan

olen joutunut ja päässyt tämmöiseen tilanteeseen eikä huoltaja siitä minulle kaunaa ole kantanut

pääministeri sipilän hallituksen ohjelmasta löytyy yhteiskuntaa myönteisellä tavalla muuttavia asioita yhtenä esimerkkinä panostus tieverkkoon

tällä karsitaan niitä ylimääräisiä kuljetuskustannuksia jotka aiheutuvat painorajoitetuista silloista ja huonoista teistä esimerkiksi metsäteollisuuden harmiksi

voitaisiinko jopa ajatella niin että palautetaan rantarakentamisen säädäntö aikaan jolloin sai rakentaa suorilla rakennusluvilla esimerkiksi sen viisi mökkiä rantakilometrille

viimeisissä mittauksissa suomalaisten oppimistulokset ovat heikentyneet erot kuntien ja koulujen välillä ovat isot tehdyistä satsauksista huolimatta

otetaan nyt ennakkoluulottomasti tekniikka haltuun

ohjelmassa mainittu liikkuva koulu malli kannattaa todellakin laajentaa jokaiseen kouluun

hallitusohjelman perhepanostuksilla kohennetaan perheiden tilannetta

suomalaisilla on valmius muutokseen

arvoisa puhemies

mutta yksi asia ei ole vielä mielestäni tullut esille

ammattikuljettaja erityisesti raskaan ajoneuvon kuljettaja voi saada tien päällä sakon asiasta joka ei ole hänen vallassaan esimerkiksi tien päällä tulleista ajoneuvorikkomuksista tai jos ajoneuvo on vahingoittunut ja se sitten tulee tien päällä esille

eli kuljetusalaa ajatellen työn houkuttelevuutta kyllä alkaa hiljalleen rasittamaan tämä tilanne että se työn tekeminen saattaa tulla lompsan päälle ilman että siihen itse voi vaikuttaa

tehtävät ovat laajat mutta resurssit ovat niukat kuten ministerikin tuossa totesi

nykyisen lain mukaan valtioneuvosto voi määrätä poliisin henkilöstöä täydennettäväksi täydennyspoliisilla vain valtion turvallisuuden tai poikkeuksellisten olojen vuoksi

mielelläni olisin kuullut ministeriltä miten tämä etenee

väki ikääntyy mutta samalla kylillä asuvien on otettava lisää vastuuta omasta turvallisuudestaan

erityisesti haja asutusalueilla harvaan asutulla maaseudulla ennalta ehkäisevä toiminta on ensiarvoisen tärkeää jotta tulipaloja ja onnettomuuksia ei tapahtuisi

turvallisuutta lisäävä tekijä ovat sopimuspalokunnat joiden henkilöstö suorittaa palo ja pelastustoimen tehtäviä vapaaehtoisesti ja osa sivutoimenaan

mielestäni ilahduttava innovaatio on kouluttaa vapaaehtoiseen pelastuspalveluun vapepaan poromiehiä tueksi viranomaisille tilanteessa jossa joku eksyy maastoon

sisäisessä turvallisuudessa suuri uhka on resurssipulasta johtuva tehtävien priorisointi jossa helposti lähtee juuri sieltä ennalta ehkäisevästä työstä kuten edellä mainitsemastani koulupoliisijärjestelmästä tai maaseudun ja harvaan asuttujen alueiden viranomaistehtävistä

maaseudulla naapurin mummon pihaa tulee vilkaistua samalla kun auraa omankin pihan ja kyytiä kauppaan tarjotaan myös autottomalle naapurille

mutta kaupungeissakin on monia ihania ja hyviä yhteisöjä joissa naapurit tunnetaan heistä välitetään ja heitä autetaan

tulevaisuuden sisäinen turvallisuus edellyttää syvää ja sitoutunutta yhteistyötä niin eri viranomaisten yhteisöjen kansalaisjärjestöjen kuin elinkeinoelämän kesken

kiitos

arvoisa puhemies

se on todettu jo monta kertaa että suomen talous on ongelmissa ja nyt me olemme siinä tilanteessa jossa joudumme tekemään leikkauksia hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi

mielestäni on lähdettävä sellaisesta joka ei hävitä mitään peruuttamattomasti mutta kylläkin saattaa viedä niitä saavutettuja etuja jotka on täällä jo ainakin kerran aikaisemmin mainittu